eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset

toisen käsittely esitellä bayer syhdeksänsa asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija voi myös nostaa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetä

selvä

toisen käsittelyn esitellä vaan vertasi nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöt ja päädyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja

toisen käsittely esitellään väyrys yhdestoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

keskustelu

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu ja nyt palataan normaaliin järjestykseen esittelypuheenvuoro valiokunnan puheenjohtaja

muster

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen viidestoista asia voi myös nostaa erotetaan siellä teen työelämän tasa arvovaliokuntaan

toisen saatte valitkaa

vai tiedossa ei syvene käsittely alkaa tämän ensimmäisen käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä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

sitten toinen kierros

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

käsittelyn pohjana on päättynyt ryhdytä yksityiskohtaisen käsittelyynsä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään palvelee sen neliosaisia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliota lähetekeskustelua varten esitellään palveli sen kahdeskymmeneskolmas kausi voi myös nostaa verotettavan siellä ja ympäristövalio ympäristövaliokuntaan

yleiskeskustelu on päättynyt

yritä yksityiskohtaiseen käsittelyyn

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

yleiskeskustelu on päättynyt tai yritä yksityiskohtaiseen käsittelyyn ja eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin mukaisena että lakiehdotuksen ensimmäinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivätyssä uudessa asian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

muistutan että meillä on hieman muitakin asioita vielä tänä iltana käsiteltävänä niin säihkyvää kuin tätä keskustelua on kuunnellakin

eduskunta hyväksyi sopimuksen ja eduskunta hyväksyy toisessa käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen mutta lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt että lakiehdotuksesta

on päättynyt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

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvalio tavalla päätekeskustelua varten esitellään päivystyksen kuudessa se voi myös nousta sivistysvaliokuntaan

on päättynyt tai eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällyttää päätetyn lakiehdotuksen että lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

toisen käsittely jäisi tilapäinen seitsemästoista osa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiinsimassa käsin se keskustelu on päättynyt

asian käsittely keskeytetään

ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja julistuksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista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

sitten puhujalistaan

riksdagsledamot naucleran he thaimaan loma nurmes ei tiiviistä on näissä valinnoissaan vaan niin asia pääsee kivisuon ojasteleviä naucler

sitä siis edustaja katainen kannattaa

mainiota

tämän pääluokan käsittely ja yleiskeskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin tänä iltana ja mahdollisesti huomenaamulla

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen seitsemässä asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

olin päättäny yritä yksityiskohtaiseen käsittelyyn ja eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällön mietinnön mukaisena

toiseen käsittelyyn esitellään päivälistasimme yhdeksäs toista asiaa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

lähetekeskustelua varten esitellään päivitys kahdeksasosia talousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

on päätynyt että eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset että lakiehdotusta toinen käsittely on päättynyt ja asia on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

toiseen käsittelyyn esitellä päälleen kahdeskymmenesensimmäinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

oli päättynyt että eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päädyt lakiehdotukset tahko tiedotusta toinen käsittely on päättynyttä asiaa loppuunkäsite taa toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

yleiskeskustelu

ja lakivaliokunnan

hol

ensimmäisellä käsittelyllä esitellään päivystyksen kahdeksastoista vuosi

eduskunta hyväksyy lakiehdotus on sisällä mietinnön mukaan se että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely unta

eduskunnan seuraavaan täysistuntoon keskiviikkona kahdestoista yhdettätoista kaksituhattaneljätoista kello neljätoista

tämä täysistuntoa

meillä on täällä puolentusinaa vastauspuheenvuoroa

arvoisat edustajat mennään nyt tämän puheenvuorolistan mukaan ja debatointeihin on mahdollisuus sitten pääluokkakäsittelyjen yhteydessä

asian käsittely kesti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

eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä

eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkää

toiseen käsittelyyn esitellä päivystyksen

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

toiseen käsittelyyn esitellään päivitys neljästoista avasi nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätet lakiehdotuksesta

asian käsittely keskeytetään

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

keskustelu on

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn ensimmäisen ja kolmannen lakiehdotuksen

lakiehdotusten toinen käsittely uhkaa nyt asia

toisen käsittely esitellään päiverzy kuudestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu on

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotettu uuden lakiehdotuksen että lakiehdotusta toinen käsittely on päätti eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvää lausumaajen suosio

toisen käsittelyn esitellään päiväretki seitsemästoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

eduskunta pysyy ensimmäisen käsittelyssä tekemässään päätöksessä

lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkää lakiehdotusta toinen käsitteli um päätti asian loppuun käsin a

toisen käsittelyn sisällä päivystyksen kahdeksastoista sija

eduskunta hyväksyy

sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä erotut uudet laki ei tee lakiehdotusta toinen käsittely päätti eduskunta hyväksyi mietintönsä tulolausunto ei tässä asia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

asian käsittely keskeytetään